nimittäin perinteinen kemera kestävän metsätalouden rahoituslaki jää voimaan tietenkin hyvänä ja vahvana ja sen lain perusteella tehdään tästäkin eteenpäin töitä metsien hoidon hyväksi suomen metsissä

arvoisa puhemies

kiitoksia ministerille että hän otti vakavasti tämän huolen riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja metsästäjien välisen yhteistyön aidon hyvän tason palauttamisesta koska se yhteistyö on minusta parhaimmillaan sitä että kantoja seurataan ja niihin reagoidaan

se painottuu nimenomaan taimikonhoitopuolelle ja nimenomaan tavoitteena on saada pienet taimikot kuntoon jo varhaisessa vaiheessa

vielä paremmaksi tämän lakipaketin tekee se että nämä energiapuuasiat erotetaan kokonaan omaksi paketikseen jolloin se on budjettiteknisesti paljon helpompi toteuttaa ja saada tuloksia aikaan

kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisesta ja uusiutuvien energioiden lisäämisestä on sovittu eu tasolla ja olemme niihin päätöksiin sitoutuneet

ja jos luottamus metsästäjiltä tähän järjestelmään romahtaa se johtaa myös ennalta arvaamattomiin seurauksiin esimerkiksi suurpetojen osalta itärajan pinnassa lapissa ja kainuussa

koko sähkölinjasto koko sähkönjakeluverkko oli tuhoutunut

sitten puumarkkinoilla tällä hetkellä on todella tarvetta sille ja metsän rakenne vaatii sitä että hakkuita on olennaisesti lisättävä

selonteon mukaan suomi tukee mallia jossa kaikille paitsi köyhimmille maille määritellään vuotuinen maksuosuus perustuen maan maksukykyyn ja maan osuuteen kasvihuonepäästöistä

tällaiset näin rajut ukonilmat jotka tuhoavat koko sähkönjakeluverkon pieneltä alueelta tietysti ovat poikkeuksia mutta tärkeää on kuitenkin että tätä kehitystyötä tehdään koko ajan ja niin että ei turhia kustannuksia synny koska kuitenkin olemme sen totuuden kanssa tekemisissä että rahaa meillä harvemmin on viljalti tai ainakaan liikaa

jos emme täytä näitä annettuja sitoumuksia ovat seurauksena sanktiot jotka voivat olla suomen kannalta liian kalliita maksettaviksi nykyisessä taloustilanteessa

tästä meidän on hyvä jatkaa

tosiasia on se kymmenien vuosien kokemuksella voin vakuuttaa että metsäteollisuuden omat hakkuutavoitteet ja vuosittaiset hakkuumäärät eivät riitä hoitamaan ensiharvennusrästejä pois

tämä kehittyneiden maiden paljon fossiilisia polttoaineita käyttävien maiden osuus tulee huomioida ihan huolellisesti koska sellaiset valtiot jotka todella ovat suurimpia kasvihuonepäästöjen tuottajia eivät voi näistä talkoista välttyä eivät sitten millään

talousvaliokunta toteaa mietinnössään että uusiutuva energia ydinvoima ja energiansäästö eivät ole toisiaan poissulkevia vaan täydentävät toisiaan tavoiteltaessa vähähiilistä yhteiskuntaa joka tuottaa myös mahdollisimman vähän kasvihuonekaasupäästöjä

sitten lopuksi arvoisa rouva puhemies vielä tästä sähköverkosta sen verran että kun näihin sääturvallisiin ja luotettaviin verkkoihin siirrymme niin on tärkeää muistaa se että on huomioitava myös sitten tämä sähkön saatavuus

tässä kokouksessa on nimenomaan siitä kysymys

näin ollen hallitus on aivan oikein oivaltanut sen että tarvitaan selkeästi poliittisen päätöksenteon selvää tukea tälle hommalle että saadaan nämä ensiharvennuspuut sieltä metsästä liikkeelle

siitähän on aikoinaan puhuttu en tiedä missä tilassa asia nyt on että pitäisi ainakin jalkajousi saada ampuma aselain piiriin

suomen kasvihuonekaasujen määrään vaikuttavat olennaisesti ilmastomme kylmät talvet minkä takia pelkästään rakennusten lämmitys aiheuttaa tietyn päästömäärän

sähkön ja lämmön yhteistuotanto on meille tulevaisuudessa suuri mahdollisuus vähentää kasvihuonekaasuja ja lisätä samalla kotimaisten energioiden käyttöä

se että sähköä pystytään jakelemaan on aivan oikein hyvä tavoite että katkoja on mahdollisimman vähän mutta sitten toinen asia joka liittyy myös sähköön on tämä sähköntuotanto tässä maassa

viimeinen valtakunnallinen metsien inventointikin todisti sen että jos emme harvennushakkuita saa sitä kaikkein tärkeintä hakkuuta mikä metsän kehitysvaiheessa on tehdyksi se johtaa vääjäämättä pikkuhiljaa kokonaiskasvun laskemiseen

on tärkeää että kannamme vastuumme taakanjaossa kehitysmaita auttaessamme mutta oikeastaan ilmastollisesti on tärkeämpää että lisäämme uusiutuvien energialähteiden käyttöä entistä nopeammin ja käynnistämme määrätietoisesti biopohjaisten liikennepolttoaineiden tuotannon

sitten jos lähdetään sinnepäin mitä edellinen edustaja sanoi niin totta kai pitää ainakin jalkajousi ottaa ei välttämättä taljajousta mutta jalkajousi ainakin tehokkaana ja tarkkana pelinä mukaan näihin juttuihin

arvoisa puhemies

on omalla laillaan ironista että elämme keskellä maailman runsaimpia metsävaroja ja siitä huolimatta esimerkiksi tätä kaupunkia lämmitetään lähes pelkästään kivihiilellä ja maakaasulla

kansantaloudellisesti on välttämätöntä että lisäämme kaikilla energiantuotannon aloilla omavaraisuusastetta

kyllä ampuma asioista pitää keskustella yhteiskunnassa hyvin laajasti ja keskeistä on muistaa se että pyssyn piippu aina osoittaa johonkin ihmisen toimesta

että toivottavasti tässä samalla kun tätä edustaja eestilän erinomaista aloitetta käsitellään ja toivottavasti huomioidaan tämä järkevä rakennusaikataulu tämän aloitteen käsittelyn yhteydessä maan hallitus sitä asiaa tarkastelkoon kiinnitetään erittäin suurta huomiota siihen että suomi elää tuontisähkön varassa

tärkeintä on se ihminen joka käyttää sitä ampuma asetta

herra puhemies

vaikka oikeudenmukaisesta taakanjaosta aiheutuu meille paikka oikeudenmukaista palkkajoustoa jutun eli kustannuksia tuo ilmastonmuutoksen torjunta meille suuria mahdollisuuksia uuteen teollisuustuotantoon

aseita on myös muunlaisia kuin ampuma aseita mutta tässä ed

ja sitten jonain päivänä kun tämä lama vaihtuu nousukaudeksi olemme vaikeuksissa kun meillä ei ole riittävästi sähköä ja kun sähköä ei saada riittävästi olemme tuonnin varassa ja tuonnin varassa elävä valtio joutuu maksamaan rahaa pois ja se ei ole koskaan hyvä asia

ensimmäinen lausumaehdotus edellyttää hallitusta jatkamaan toimia laajan ydinvastuuvelvoitteen saamiseksi kansainvälisesti voimaan ja valmistelemaan eduskunnalle lakiesityksen ydinvastuulain muuttamisesta jo tänä vuonna

on paljon parempi että käytämme sen panoksen suomessa omien metsien hoitoon omien asioiden hoitoon emmekä maksa sanktioina niitä euroopan unionille

siihen sisältyy paljon yhteisöllisyyttä ulkoilmaa ja myöskin sellaista vastuuta jota oikeassa ampuma aseen kanssa käydyssä harrastuksessa tarvitaan

toinen lausumaehdotus edellyttää että hallitus vaikuttaa toimillaan niin että posiva oy ja sen omistajat sekä fennovoima sopivat kansallisesta yhteisestä loppusijoituspaikasta

se on myös sukupol vien välinen tällainen opetuksellinen asia jossa isäpoika isätytär äitipoika tai äititytär harrastavat yhteistä toimintaa

monta kertaa myös ampuma asetta tarvitaan eläimen inhimillisen kärsimyksen lopettamiseksi ja siksi on hyvä että yleisesti on tiedossa ketkä voivat asian vastuullisesti hoitaa

suomalaisen hyvinvoinnin pitää perustua yhä enemmän kotimaassa tuotetulle energialle joka on mahdollisimman paljon uusiutuvan energian varassa

arvoisa rouva puhemies

aidosti olen sitä mieltä että haja asutusalueen jätevesiasetus ja siihen liittyvä ympäristönsuojelulaki pitää valmistella uudelleen ja sen jälkeen tehdä viisaita päätöksiä

juuri näin niin kuin edustaja kalmari sanoi että metsäteollisuus aikanaan omassa historiassaan aiheutti valtavia vesistöpäästöjä puunjalostusprosessin takia ja se on sitten pantu nyt kuntoon uudella tekniikalla jopa niin hyvin että esimerkiksi uimaharjun sellutehdas ottaa pielisjoesta vettä jonka se käyttää prosessiin ja puhdistaa sen jälkeen tietenkin nykyaikaisilla menetelmillä ja päästää veden takaisin vesistöön puhtaampana kuin sen on sieltä ottanut esimerkki siitä miten järkevästi toimintaan

elikkä kannattaa kiinnittää huomio noihin lukuihin

on luotu kuvaa että maaseudulla jätevesiasiat olisivat aivan hunningolla ja retuperällä että jätevesiä laskettaisiin suoraan vesistöihin

elikkä ei pidä tuijottaa pelkkiin kokonaislukuihin pitää nähdä myös näiden lukujen taakse elikkä tuo pienpuun energiatukiosuus ei suinkaan ole koko uusiutuvan energian osuus mikä metsästä tien varteen ajetaan

voimassa oleva kemera lain mukainen metsien hoitohan sisältää tietenkin tämän nuoren metsän harvennuksen ja siihen liittyvän haketustuen

sen jälkeen on kaikkensa tehty erilaisilla ympäristösäännöillä on totta että siellä on ympäristöongelmiakin ollut ei sitä sovi kieltää mutta nekin asiat on pantu parempaan kuntoon ja yhä parempaan kuntoon ne tulevat ja toistasataa työpaikkaa on mennyt

mutta arvoisat kollegat arvoisa puhemies juttu on nimittäin niin että jos me joka asiaa vastustamme jos joka asiaa jarrutetaan niin ankarasti vesivoimarakentamista ydinvoimarakentamista talojen rakentamista maakuntien kehittämistä sanokaa minulle en jaksa ymmärtää pohjois karjalan maakuntakaavatyöryhmän puheita mitä te oikeasti haluatte eihän tällä keinoin homma pelaa

sitten ympäristöministeri ei ole näitä enestamin esittämiä kysymyksiä millään lailla kommentoinut eli jatkaa sitä samaa hyvää tiedotuslinjaa jonka ympäristöministeriö on aina valinnut

biotalous on yksi hallituksen kärkihankkeista ja pidän sitä ehkä merkittävimpänä siellä

ja sen jälkeen kun olemme pulassa emme pysty auttamaan edes itseämme kun olemme luoneet sellaisen byrokratian joka ei kerta kaikkiaan ole enää korjattavissa millään muulla kuin todella kovalla kädellä mutta siihenhän tarvitaan ajattelutavan muutosta

jätevesiasetuksen aikanaan säätäminen käynnisti sellaisen markkinoinnin jota suomessa ei pitäisi mielestäni ollenkaan tapahtua

ei hyvät ystävät sillä keinoin tämä homma pelaa

jos joku vaikka pölynimurinmyyjä möisi vastaavia laitteita todennäköisesti hänet saatettaisiin hyvin nopeasti vastuuseen teoistaan

muutaman vuoden päästä siinä

arvoisa ministeri kysyn teiltä kun meillä on kuitenkin paljon näitä chp voimaloita jotka käyttävät sekä puuta että turvetta yhteispoltossa ja se on polttoteknisesti ja energiantuotannon kannalta se paras cocktail

televisio ohjelmassa näiden laitteiden valmistaja totesi että me testaamme laitteita ja katsotaan sitten miten ne toimivat tulevaisuudessa

miten te suhtaudutte siihen että kun puun polttoa lisätään niin me tarvitsemme tulevaisuudessa myös turvetta ja se tarkoittaa sitä että meillähän moni hyvä hanke seisoo sen kautta että luvitukset ovat toivottoman myöhässä meillä on tilanne jossa saattaa yhden luvan myöntäminen kestää kymmenen vuotta mikä on aivan kohtuuton aika esimerkiksi yrittäjän investointien kannalta

lopuksi vielä totean sen että jatkossa on suomen eduskunnan huolehdittava siitä että pienpuun energiatuet ja kemera varat ovat riittävät vuosittain koska se tukee uusiutuvan energian tavoitteita joihin olemme sitoutuneet euroopan unionin mittapuussa se tukee sitä tavoitetta että saamme vihdoin ja viimein suomen metsät kuntoon nuorten metsien osalta ja se tukee myös sitä että suomalaista työtä saadaan enemmän

yhtään kaivoa en tiedä menneen pilalle näin ollen miksi näitä toimivia järjestelmiä halutaan tuhota ja lähteä muuttamaan kun siitä kuitenkin aiheutuu kuluja

ennen kaikkea se on tärkeätä että korvaamme suomalaisella puulla suomalaisella puhtaalla puuenergialla sitä kivihiiltä mitä tänä päivänä muun muassa australiasta ja ympäri maailmaa tähän maahan ajetaan

tietenkään emme koskaan pääse tilanteeseen että kivihiilen käyttö loppuisi mutta on tärkeää että mahdollisimman suuri osa siitä energiasta minkä tässä maassa tuotamme tuotamme kotimaisilla raaka aineilla koska se tuo suomalaista työtä myös metalliteollisuuteen

olisi erinomaista arvoisa puhemies että vihdoin tunnustettaisiin tosiasiat ja palattaisiin lähtöruutuun ja mietittäisiin mitä tässä vaikeassa taloustilanteessa suomessa kannattaisi tehdä jätevesillekin ei lähdettäisi tekemään turhia investointeja

en ole eduskunta urani aikana näin hyvää lakipakettia vielä silmieni edessä nähnyt mutta näin metsämiehenä voin vakuuttaa että tässä se nyt sitten on ja siitä haluan vielä kiittää valmistelleita ministereitä hyvästä työstä

minulle on jäänyt tästä keskustelusta se vaikutelma että kun maaseudun ihmiset on pantu tässä jätevesiasiassa syyllisiksi heitä on helppo mätkiä niin sitten keskustelu ei menekään siihen ydinkohtaan missä nämä jäteasioiden suurimmat ongelmat ovat

tässä tapauksessa pitäisi mielestäni puuttua tähän asiaan valtiovallan toimesta jämäkästi ja palauttaa jätevesiasetus eli ympäristönsuojelulain muutos uuteen valmisteluun teettää puolueeton tutkimus esimerkiksi maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa mttssä ja vttssä niin että saataisiin aitoa oikeaa neutraalia tutkimustietoa eikä niin että ympäristöministeriö omia selvityksiään tekee

puhdasta ruokaa tarvitaan tästä eteenpäin yhä enemmän ja tämä irlannin dioksiinilihatapaus opetti meille että ruuan puhtaudella on muuten aika paljon merkitystä